laittaisimme lisää rahaa myös yleiseen asumistukeen lapsiperheiden köyhyyden vähentämiseen vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen ja sotaveteraanien kuntoutukseen

se on selvä että siellä tarvetta tälle on ja tämän työllistävä vaikutus varmasti pitkässä juoksussa on sitten merkittävä ja on tuomassa omalla tavallaan yhteiseen pottiin lisää rahaa

emme unohda myöskään opiskelijoita

työnteon ja opiskelun yhteensovittaminen on monelle hyvin ongelmallista ja yleensä se vain pitkittää opiskelujen kestoa

hän on tehnyt erittäin hyvän lakialoitteen ja niin kuin hän käytti ensimmäisen puheenvuoron perustelut olivat kanssa aivan laajat asiaan

siellähän on tietysti stora enso tehnyt myös ikäviä päätöksiä mutta nyt siellä on valonpilkahduksia tulossa ja toisena seikkana mikä on

kun mietimme että konttoriverkostoa ollaan haja asutusalueilla purkamassa ja noin poispäin ja entistä enemmän siirrytään verkon kautta tapahtuvaan maksuun niin ajatellaan juuri että jos ihmisellä on luottohäiriömerkintä eikä hän saa näitä tunnuksia niin hänen on erittäin vaikea kyllä asioida

arvoisa puhemies

jätteenpolttolaitos on rakenteilla sinne ja se lisää kyllä tien käyttöä edelleen

silläkin perusteella lakiehdotus on erittäin hyvä

sitten vielä tuosta pisara radasta voin todeta että kyllähän se hieman ihmetyttää kun alkulähde on ja siihen on mahdollista saada sitä eu rahoitusta

en ole mikään sen innokas kannattaja mutta varmasti sitä kannattaa vielä uudelleen tarkastella

arvoisa puhemies

toivotaan että lakiesitys menee eteenpäin ja saadaan näille ihmisille joita on tuhansin määrin suomen maassakin oikeutta näihin asioihin

peruslähtökohta miksi pääkaupunkiseudulla ollaan tässä tilanteessa on nimenomaan se keskittävä politiikka jolloin ihmisiä on ajettu tänne pääkaupunkiseudulle jo kymmenien vuosien ajan

hallitus on leikkaamassa puolustusbudjetista satoja miljoonia ja se kohdistuu myös pohjois karjalaan ja siellä olevaan pohjois karjalan prikaatiin

kaavoitus ja tonttipolitiikka on myös merkittävässä osassa ja näillä toimenpiteillä voidaan vaikuttaa esimerkiksi tähän pääkaupunkiseudun tilanteeseen

varuskunta on erittäin merkittävä kontiolahden ja koko maakunnan kannalta ja on merkittävä työnantaja ja sen kautta nyt olisi viisainta pitää harkinta aika tässä toimenpiteessä

arvoisa puhemies

esimerkiksi en ole mikään sosialisoinnin kannattaja maa alue otettaisiin yhteiskunnan hallintaan ja näin pystyttäisiin kilpailemaan sillä asialla

hieman ironisesti totean että onneksi saimme kuitenkin jotakin metlan konttorin joensuuhun tasapainottamaan työllisyystilannetta mutta tosin tästäkään ei ole täyttä takuuta mikä on tämän tilanne

vuokra asuntotuotannon vauhdittaminen julkisin varoin tulee nähdä ennen kaikkea investointina tulevaan eikä pelkästään valtiontaloutta rasittavana menneenä

niin kuin suomessa tiedämme pakotteiden vaikutuksesta maatalous on ennen kaikkea kärsintälistalla ja se on tietysti saamassa myös hallituksen taholta kompensaatiota tässä asiassa

me perussuomalaiset vastustamme puolustusvoimien varojen leikkauksia

mutta näkisin että tämä kriisi pitkittyessään myös laajenee ja sillä on vaikutuksia muillekin aloille

nyt tarvitaan tietysti malttia näissä asioissa ja jonninjoutava kiihkoilu ja höpötys niin nato kuin muillakin asioilla olisi minun mielestäni rauhoitettava koska olemme iän kaiken naapureita ja keskenään meidän on toimeen tultava ja silloin on maltti valttia näissä asioissa

ainoa miinus on tietysti velanotto mutta tavoitteenamme olikin saada aikaan samalla rahalla jotain paljon parempaa kuin mitä hallituksen esitys on

arvoisa puhemies

on aina parempi että näitäkin asioita käsitellään asianmukaisesti kuin että asian vastustajat aiheuttaisivat vahinkoja tarhauksiin

välillistä työllistävyyttä ei myöskään ole arvioitu

ala tulee myös toimeen ilman julkisia tukia kotimaisiin tuotantopanoksiin mikä on teollisuudelle todella harvinaista

arvoisa puhemies

totta kai kaikilla tiloilla ei varmasti näin ole että asiat ovat kunnossa mutta esimerkiksi niillä tiloilla missä minä kävin vierailemassa asiat oli erittäin hyvin järjestelty ja tarhat olivat todella laadukkaita

näihin asioihin täytyy kiinnittää huomiota ja eläinten elinoloihin ja hyvinvointiin sekä niiden valvontaan täytyy kiinnittää jatkossa enemmän huomiota

arvoisa puhemies

yksi euroopan unionin syvistä ongelmista on se että yhdentymisen aiheuttamia ongelmia yritetään ratkaista lisäämällä yhdistymistä

arvoisa puhemies

suunta on käännettävä ja epäkohdat on torjuttava tarpeetonta sääntelyä purkamalla

niin kuin tuolla useissa puheissa on todettu lehtiala on ollut murroksessa silloin kun tämä arvonlisävero otettiin käyttöön

otan esimerkiksi kuljetusyrittäjädirektiivin joka on ollut erittäin tuhoisa kun mietitään että kuljetusalalla on jo muuten olemassa ajoaikasäännökset jotka koskevat myös yrittäjäkuljettajia

muistan kun painoalan asianosaiset kävivät eri puolilla maakuntia informoimassa ja kertomassa meille mitkä uhkakuvat tässä on tulossa

niin kuin ekonomistit ovat todenneet euron kurssi on yliarvostettu ja tämä aiheuttaa ennen kaikkea meidän viennillemme suuria ongelmia ja on hankaloittamassa sitä kun on puhuttu koko ajan että pitäisi vientiä edistää ja tätä kautta tuoda uusia työpaikkoja

se on aivan toteutunut

tämä on aivan oikeansuuntainen että kun digipuolen lehdillä on ollut sitten tämä arvonlisävero korkeampi niin yhdenmukaistetaan tämä

tällä ollaan sillä tavalla edistämässä näiden painotalojen toimintaa ja edes niitä työpaikkoja mitkä siellä ovat

tämä on ristiriitaista

tämä on erittäin hyvä lakialoite ja toivon että kun tämä on hallituspuolueen edustajan taholta tullut niin tämä myös täällä eduskunnassa menee sitten myönteisesti eteenpäin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

muistan että silloin kun taksiliikennelakia käsiteltiin valiokunnassa ja kysyin tätä asiaa ja valiokuntaneuvos sanoi että se otetaan tämän ajokorttiuudistuksen yhteydessä mutta silloin tätä ei huomioitu

täällä muutamat edustajat sanovat että ei pitäisi puhua talousasioista mutta haluan tässä ottaa muutamia asioita esille

eurosta on ollut meille siinä määrin hyötyä että se on tuonut suomelle vakautta esimerkiksi korkotasoon siitä ei pääse yli eikä ympäri

mutta tällä hetkellä nämä muutamat hyödyt tuntuvat vain lohdutukselta siihen nähden millaisia taloudellisia vastuita suomi tällä hetkellä ottaa kriisimaiden suhteen

euro on mielestäni yliarvostettu ja esimerkiksi suomen vienti tökkii pahasti vahvan euron vuoksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

todella aloitteen asia on aivan ok

niin kuin on täällä useassa puheenvuorossa tullut jo esille hallitus on leikannut erittäin reilusti opetuspuolen rahoista

tetysti näitä suuria yrityksiä ja nimenomaan suuria osakeyhtiöitä tällä on jelpattu erittäin paljon ja tässä on jätetty ennen kaikkea niin sanotut toiminimet ja kommandiittiyhtiöt tämän asian ulkopuolelle heille ei ole ollut minkäännäköistä vastaantuloa

kun mietimme että meillä ovat työttömyysluvut erittäin korkeat niin yksi vaihtoehtohan työttömälle on juuri tämä opiskelupaikka

kun mietimme että heidän kautta syntyy tähän yhteiskuntaan työpaikkoja ja he työllistävät erittäin paljon niin tälle puolelle olisi pitänyt näissä asioissa vähän panostaa

kun mietitään että energian hinta on kallista niin esimerkiksi kuljetuselinkeinolle on jo pitkään puhuttu siitä polttoaineen veronpalautusjärjestelmästä ja se olisi auttamassa heitä eteenpäin ja samalla myös suomen kilpailukykyä sillä tavalla viennin osalta

tietysti sitten tämä kouluverkon karsiminen myös eriarvoistaa nuoria ja luo lisää syrjäytyneisyyttä tähän yhteiskuntaan kun siellä joudutaan pitkiä matkoja kuljeskelemaan kun opiskelupaikat harvenevat

arvoisa puhemies

täällä edustaja sasi sanoi että selonteossa ei ole enää uskottavasta itsenäisestä puolustuksesta mainintaa ja edustaja tuula väätäinen taas totesi että siellä kautta rantain on mutta minäkin olen sillä kannalla että ei varmasti meillä enää itsenäistä uskottavaa puolustusta ole koska puolustusvoimauudistuksen yhteydessä on varuskuntia teilattu ja valoja sammutellaan

arvoisa puhemies

se on oikein että työtön pystyy hankkimaan tietyn määrän lisäansiota ja se on myös aktivoimassa silloin työttömiä ja tämä antaa myös monelle mahdollisuuden lyhytkestoiseen työhön

esimerkiksi meillä pohjois karjalassa prikaati lakkautetaan tämän vuoden lopulla

täällä selonteossa sanotaan että rajavartiolaitos osallistuu valtakunnan puolustukseen ja on tärkeä osa puolustusjärjestelmää mutta myös rajavartiolaitos on supistamassa huomattavasti toimintojaan pohjois karjalassa

tämä on myös harmaata taloutta varmasti ehkäisemässä koska kun se on mahdollisuutena tuolla niin kuin lakiesityksiä tehdään niin silloin niin sanotusti tämä harmaa ja pimeä työ häviää tästä asiasta

tärkeintä nyt tässä tilanteessa niin kuin perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa on se että meidän on saatava kasvua ja työllisyyttä aikaiseksi

arvoisa puhemies

minä pidän tätä puhemiesneuvoston esitystä ihan hyvänä

meillä täällä on muun muassa energiaverojen alentamista joka vaikuttaa vientiteollisuuden kilpailukykyyn positiivisesti

sillä tavalla tietysti kun tuolla kentällä liikumme kansalaisten keskuudessa aina herää kansalaisilla epäilyksiä poliitikkoja kohtaan ja tässähän tätä avoimuutta tulee nimenomaan ulospäin

tämä tuntuu kyllä vähän ylenpalttiselta hommalta ja sellaiselta epäjutulta että siihen kannattaisi hallituksen ja ministeriön tutustua tarkemmin ja miettiä asiaa

tietysti päällimmäisenä olisi pyrittävä sellaiseen toimintaan että yritystoimintaa yleisesti tuettaisiin niin että sinne pystyttäisiin palkkaamaan uutta työvoimaa

tätä me olemme valmiit alentamaan samalla kun sitten energiantuotantoon kotimaisten osalta nimenomaan turvetta ja puuta lisätään

kansanedustajien täytyy nyt sitten jatkossa kun tämä asia etenee samalla tavalla kuin ministerien näistä sidonnaisuuksista ilmoitella ja muuta minkä minä koen ihan myönteisenä asiana

että ei kun annetaan asian mennä eteenpäin ja tehdään avoimuutta näissä meidänkin töissä lisää ja sitten keskustelua väsähtynyt asia lähetetään

tämä ennen kaikkea edesauttaa työvoimavaltaisia pieniä juuri parturityyppisiä yrittäjiä koska siellä ei ole niitä vähennettäviä poistoja

arvoisa puhemies

täällä on erittäin ansioituneesti puhunut useampi edustaja tämän hallituksen esityksen hylkäämisen puolesta ja kyllä minäkin totean että näin tälle on tehtävä

olin jo seuraavassa osiossa leikitään asia perustuslakivaliokuntaa seuraavan eteläisissä

näiden seurauksena tietysti meidän työttömyydenhoitomenot laskevat siitä ja noin poispäin

se on selvä että kiinteistövero jos mikä on tasaluontoinen vero ja niin kuin tuossa edellä edustaja kettunen hyvin kuvasi jos on kaksi omakotitaloa vierekkäin ja siellä on eri tulotasoiset ihmiset he maksavat kuitenkin saman hinnan tästä kiinteistöverosta

arvoisa puhemies

täällä edustaja saarakkala joka on tämän lakialoitteen ja muutoksen ensimmäinen allekirjoittaja hyvin perusteli näitä asioita ja näihin näkemyksiin on helppo yhtyä koska olen itsekin tämän allekirjoittanut

arvoisa puhemies

myös tuolla kentillä kun on liikkunut kansalaiset ovat olleet erittäin ärtyneitä ennen kaikkea sanotaan sellaiset jotka ovat perintönä saaneet niitä mökkejä kun verottaja on viimeisen parin vuoden aikana niiden verotusarvoja erittäin kovasti nostanut ja kiinteistöverojen arvo on enemmän kuin tuplaantunut

sehän on totta että tämä suvivirrestä noussut kohu ja sen kieltäminen niin kuin apulaisoikeuskansleri markkinoi sitä asiaa herätti suurta keskustelua

minun mielestä nyt meidän kaikkien pitäisi pistää panostuksia siihen millä tähän maahan ollaan luomassa todella sitä kasvua ja niitä työpaikkoja

sitten perustuslakivaliokuntahan teki näissä asioissa muutoksia kansalaisten vahvasti tulleen palautteen perusteella

haluan vain ottaa täältä yhden pienen pätkän kun apulaisoikeuskansleri erityisesti korostaa ratkaisussaan moniarvoisuuden suvaitsevaisuuden avarakatseisuuden roolia demokraattisen yhteiskunnan tunnusmerkkeinä joita eivät tue kouluissamme esiintyvät kulttuurikristilliset elementit

hallitus on tehnyt yhteisöveroratkaisun joka on auttanut isompia yrityksiä ja vientiä tietysti mutta nyt kaivataan nimenomaan pienten yritysten puolelle helpotuksia avoimille kommandiittiyhtiöille ja toiminimille että näiden toimintayritykset paranevat ja ne pystyvät tuottamaan tuotteita kilpailukykyisesti meille sekä sisämarkkinoille että vientiin

siellä on perussuomalaisten valtiovarainvaliokuntaryhmä esittänytkin että tämä lakiehdotus hylätään ja sillä kannalla olen minäkin että näin on tehtävä

tästä apulaisoikeuskanslerin väittämästä herää kuitenkin kysymys että jos demokraattinen enemmistö ei saa suomessa määrittää täällä noudatettavia kulttuurillisia normeja ja arvoja niin mihin suomalainen kansanvalta tulevaisuudessa sitten perustuisi

arvoisa puhemies

esimerkiksi pohjois karjala on ollut uusiutuvien energialähteiden käytössä edelläkävijä sekä kansallisesti että kansainvälisesti tarkasteltuna

arvoisa puhemies

sehän on kylmä tosiasia että suomella on tässä osaamista me olemme kärkimaa maapallolla bioenergiaosaamisen kehittelyssä ja kun mietimme ennen kaikkea tätä bioenergiaa kun katsomme että maamme on laaja alainen ja nämä energiavarat ovat tuolla haja asutusalueilla niin tämä on myös erittäin merkittävä työllistäjä ja tätä asiaa on vietävä kaikin tavoin eteenpäin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

myös minä olen yksi tämän lakialoitteen allekirjoittaja ja tietysti olen saanut läheltä seurata kun oma tyttäreni on hoitoalalla ja on kertonut juuri näistä ongelmista mitä tässä lakialoitteessakin tuodaan julki

alan tutkimukseen ja tuotantoon tuleekin osoittaa tarvittavat resurssit

nyt tietysti ihmetyttää että tästä turpeesta on tullut jonkinnäköinen rasite ja todella sitten vientituotteita tänne tuodaan kivihiiltä ja tämä on kilpailemassa tässä

on selvää että raskailla osastoilla ei ole riittävää määrää vaikka laki velvoittaa hoitohenkilökuntaa

näissä asioissa on laitettava terve maalaisjärki käytäntöön ja on tuotava sellainen toiminta että aina on kotimainen turve edullisempaa ja kysytympää ja oikeudenmukaisempaa kuin kivihiili

ja kun ajattelemme että on kuitenkin kanssasisarista ja veljistä puhe niin kuin joku on todennutkin niin laki meillä takaa kyllä sen että eläimiä on ulkoilutettava ja muuta mutta esimerkiksi ihminen jää näissä asioissa sitten toisarvoiseksi

ja kun mietimme juuri että henkilömitoitukset eivät ole kohdallaan niin siellä on vanhuksista todella osa hätää kärsimässä ja tietysti omaisten tuska myös kun seurataan sitä tilannetta on erittäin suuri

arvoisa puhemies

puhuttaessa turpeesta kokonaisalana sekä omana politiikkalohkonaan kuten kuuluu on pakko todeta että turvepolitiikka on enemmän tai vähemmän maassamme epäonnistunutta

nämä ovat tärkeitä asioita ja niitä on pidettävä yllä ja toivon että hallitus paneutuu vielä ja tekee todella myönteisiä päätöksiä joissa huomioidaan ennen kaikkea tämä työllistävä vaikutus ja kotimaisen energian kohta

on selvää niin kuin edustaja palola totesi että kustannuksia on seurattava mutta todettakoon että jokainen ihminen ja elämä on arvokas ja nämä henkilöt jotka siellä ovat ovat varmaan kortensa kekoon kantaneet näissä asioissa ja olleet rakentamassa ja rahoittamassa tätä yhteiskuntaa

on syytä myös muistaa että turpeen säilöntäkestävyys on korkeatasoista luokkaa

toki tähän ovat osasyynä myös sateiset kesät jolloin tavaraa ei ole saatu nostettua varastoon riittävää määrää

minäkin mielelläni kannatan tätä lakialoitetta

ennen kaikkea kun mietitään että tämä ei ole mitään keskittävää panimot ovat yleensä vähän tuolla haja asutusalueilla ja noin poispäin niin tämä jos mikä on maaseutuakin elvyttämässä näissä asioissa

luvitus on yksinkertaisesti liian hidasta

mutta sitten tietysti ihmetyttää kun ajatellaan panimoilta tapahtuvaa myyntiä kioskiloissa että siellä edellytetään näitä jonninjoutavia byrokraattisuuksia koska on selvää että kun ollaan panimolla niin totta kai siellä sitten myydään panimotuotetta eikä siinä nyt enää mitään sijaistuotteita elintarvikkeita ja tällaisia näissä asioissa tarvita